hallituksella olisi nyt mahdollisuus tehdä esitys monestakin asiasta mikä liittyy näihin ympäristöpuolen ja energiapuolen asioihin millä voisimme vaikuttaa meidän energian tekemiseemme tuottamiseemme ja ilmastoon liittyviin asioihin

poronhoitolakia ei saa aukaista vaikka monet sen haluaisivatkin aukaista koska sen jälkeen sitä ei saada enää kiinni järkevällä tavalla

useat käräjäoikeuden tuomarit kyllä tietävät jo siinä vaiheessa että se kuuluu tähän prosessiin että miestä syytetään insestistä mutta kun se on otettava vakavasti se on tutkittava selvitettävä

vielä joku vuosikymmen sitten olisi ollut mahdotonta kuvitella kuinka suomessa kodin ja kansalaisuuden saaneet ihmiset voisivat lähteä taistelemaan ääri islamilaisen terroristijärjestön riveihin

poromiehiä on syytetty valehtelusta vaikka ilmoitettuja vahinkoja valvotaan lakisääteisesti

uutisten mukaan se on tänä päivänä todellisuutta

insesti on kyllä rikos josta lapset itse ovat valmiita vastaamaan ja kertomaan vasta aikuisina ehkä hyvinkin myöhään ja sen takia minä kannatan tätä esitystä siitä että ei ikinä tulisi vanhenemaan tämä oikeus esittää tämä syytös tästä asiasta koska lapsi on nuorena liian pieni ja vasta vanhana hän on ehkä valmis kertomaan onko se insesti oikeasti tapahtunut vai ei

eiköhän se muuten täytä jo kunnianloukkauksenkin tunnusmerkit

kun energiaksi käytetään turvetta niin eihän sitä turvetta ole tarkoitus käyttää kovin isoja määriä kerralla mutta sen käyttäminen on järkevää yhdessä muiden kotimaisten raaka aineitten kanssa

esimerkiksi sudelle on saatu poronhoitoalueella tarpeellinen määrä poistolupia ahmakannan hoitosuunnitelman myötä saataneen ahman poistolupia karhulle on sallittu keväällä tehdä vahinkoa aiheuttavan eläimen poisto esimerkiksi näitä

kun loppujen lopuksi tehän sanoitte että olette sitä mieltä että haluaisitte nähdä turvapaikanhakijat tekemässä töitä ja niin minäkin haluan nähdä ja siitähän tässä on kysymys

kansainvälisen terrorismin ollessa kyseessä ei ole kuitenkaan mitään pahaa ylitti sen mistä kyse mistään parkkimittareita tyhjentävistä pikkujengeistä

al qaidan tai isisin kaltaisten järjestöjen olemassaolo on tämän päivän suurimpia uhkia maailmanrauhalle ja koko ihmiskunnan turvallisuudelle

tarvitsemme vahvoja toimenpiteitä ongelman ratkaisemiseksi

ensimmäinen niistä on vahinkoja aiheuttavien petojen todellisen määrän kartoitus ja konkreettiset toimenpiteet niiden määrän nopeaan vähentämiseen yhteistyöllä eri tahojen kanssa

pohjois irakissa ja osin syyriassa tällainen järjestö on vallannut suuria alueita ja alkanut toteuttaa kansanmurhaa mitä ihmeellisimmillä jopa järkyttävillä tavoilla

jo hiilen kuljetus jättää pahat hiilijalanjäljet

mutta se mistä me olemme eri mieltä

tästä toisesta mallista missä kunnilla olisi se todellinen äänivalta ei ole ainakaan minun edessäni kunnolla selvitystä mitä se on

turve taas uusiutuu vaikkakin hitaasti ja sitoo sitten myöskin uudelleen hiiltä

emme me voi heitä nakata täältä ulos

meidän on kannettava vastuu nyt niistä henkilöistä jotka ovat meidän rajojen sisäpuolelle tulleet eikä meillä kerta kaikkiaan tällä hetkellä ole varaa siihen että me useamman vuoden heitä pidämme vain joutilaana vaan kyllä meidän on ohjattava heidät mahdollisimman pikaisesti tekemään täällä jotakin

onneksi tämä prosessi on vielä kesken ja voi olla että siellä hyvät edustajat saavat paljon hyviä esityksiä vielä aikaiseksi jotta voivat seuraavallakin kerralla mennä omien äänestäjiensä luokse koska maakunnissa odotetaan että te teette sinne maakuntiin myönteisiä asioita

verotuksen lisäksi verotusasia kuulemma taas kohta pahenee toivottavasti hallitus tekee tässä muutoksen uutena ongelmana ovat uudet soidensuojelualueet

se että metsästä ei löydä karhua jonakin vuonna metsästämistänsä varten ei kerro mitään karhujen todellisesta määrästä

nimittäin tällaisiin järjestöihin kuulumisen ilman henkilökohtaista aktiivista terroritekoihin osallistumistakaan tulee olla paitsi paheksuttavaa myös rangaistavaa

keskustelu päättyi

asia lähetettiin hallintovaliokuntaan

tilanne on se että nyt meillä tässä uudessa laissa on selkeästi että meillä ensimmäisessä taseessa ovat talousasiat toisessa taseessa ovat vain lakisääteiset suojelualueet

sinänsä minä kannatan tätä mutta tämä lakiesitys vaatii kuitenkin hiomista ettei joku henkilö vahingossa tietämättään kuulu järjestöön mitä kautta tulisi sitten rangaistuksia

sen takia on järkevää että meille tulee tämä kolmas tase niin että meidän ei tarvitse alkaa täällä tappelemaan siitä pannaanko jotkut suojelualueiksi vai eikö laiteta suojelualueiksi vaan että meillä on oikeasti muitakin alueita mitä näissä asioissa voi tehdä

ympäristönsuojelulaissa joka on kuulemma vihreitten kynnyskysymys hallituksessa pysymiselle tulee ilmeisesti olemaan olennaisena tekijänä käsite luontoarvot

paliskuntien korkeimpia sallittuja lukuja tarkastellaan kymmenvuosittain ja luku määräytyy tutkimustietoihin perustuen paliskunnan laidunten kunnon mukaan

luontoarvot on varmasti asia mistä me kaikki haluamme pitää kiinni sillä luontoarvot on meille kaikille tärkeä asia

ja kun puhutaan tasesiirroista niin selvä asia on että siinä vaiheessa kun tehdään lakisääteinen suojelualue niin silloin se on tässä eduskunnassa päätettävä asia ja silloin se täällä päätetään että tuleeko uusia suojelualueita vai ei

uudessa keskuksessa tulee sitten huolehtia että tutkimuspuolella on jatkossa käytettävissä enemmän toimivia resursseja petomäärien ja laidunten kunnon tutkimiseen

laidasta laitaan koko yhteiskunnan sektorilla me olemme joutuneet tekemään leikkauksia

lain tulkinnassa on semmoinen vaara että vihreästi suuntautuneet henkilöt tulkitsevat kaikki kohteet luontoarvoiltaan merkittäviksi ja vihreäksi suuntautuneilla en tarkoita tässä ta pauksessa keskustalaisia jotka ovat todellisia vihreitä maanvihreitä

meidän hallituspuolueen edustajien vaikka tässäkin nämä leikkaukset kohdentuvat ilkeästi moniin jopa lapsiperheisiin ja jopa pienituloisiin ja kaikkeen muuhun tärkein kirkkain ajatuksemme on se että me kannamme vastuuta lapsistamme

virkamies saisi vallan siis vallan sanomalla että tässä ovat luontoarvot tällä kohdalla tärkeitä ja kun hän tämän lausunnossaan kirjoittaa näin niin sitä kautta hän käyttää valtaa ja ainakin minun käsitykseni mukaan laissa on määritelty että valta kuuluu kansalle ja sitä kautta kansan valitsemalle kunnanvaltuustolle joka hoitaa kaavoitusasioita ja sitten myöskin myöhemmin eduskunnalle näissä asioissa

kielteisten puheiden sijaan toivon että varsinkin lapissa herätään kysymään ketkä ovat enää jatkossa halukkaita hoitamaan lapin imagoeläintä hankkivat pöytäämme herkullisen poronlihan ja huolehtivat lappilaisen kulttuurin jatkumisesta

nyt jo on siirtymässä edellisten vaalikausien perusteella kun on liian löyhästi eletty liian leveästi jaettu rahaa kaikkialle eikä ole kannettu vastuuta riittävästi

arvoisa puhemies lopuksi vielä totean että myös ympäristövaliokunnassa meidän keskustan ryhmä jätti eriävän mielipiteen ja meidän teemamme oli tässä eriävässä mielipiteessä että ympäristö vaatii kovempia tekoja politiikalta ja että suomen talous vaatii kovempia ympäristötekoja

siihen tuli myöskin erittäin rajut leikkaukset niin eipä tässä enää montaakaan asiaa tunnu olevan mihin niitä leikkauksia ei oltaisi alettu tekemään

vahingot tulee saada estettyä hyvin pikaisesti jotta tilanne normalisoituisi ja poromiehet voisivat keskittyä elinkeinonsa kehittämiseen yhteistyössä muun poronhoitoalueen väestön kanssa

yritämme kuitenkin mennä eteenpäin

nyt minä kyllä haastan teidät kokoomuslaiset että ottakaa nyt tästä asiasta koppi älkääkä alkako rakentamaan byrokratiaa sillä me aivan varmasti kyllä muistamme tämän teidän byrokratian lisäämisasian tämän vaalikauden loppuun asti

arvoisa puhemies

suomen tulevaisuus on koko maassa

ymmärrän kyllä hyvin paljon näitä teidän puheenvuorojanne mutta nyt sitten kun me olemme tätä kokonaisuutta lähteneet rakentamaan hallitusohjelman mukaisesti eteenpäin niin tärkeää on meille se että me saisimme aikaiseksi uusia työpaikkoja saisimme nostettua tätä meidän yhteiskuntamme tilannetta eteenpäin ja sen takia todella toivon että muun muassa yhteiskuntasopimukseen liittyvillä asioilla saataisiin kuitenkin järkeviä tuloksia aikaiseksi

jotta me saisimme tämän suomen kehityksen liikkeelle me tarvitsemme todellakin monimuotoista lähinnä elinkeinoihin ja toimintoihin liittyvää koulutustoimintaa kaikkialla suomessa

mutta jos meillä ei kaikkialla suomessa ole tämmöistä asianmukaista monimuotoista hyvää koulutusta niin me emme saa myöskään tulevaisuudessa työpaikkoja koko suomeen ja vetovoimaisuutta koko suomelle

arvoisa puhemies

nyt haluankin kysyä ministeriltä

siis semmoinen asia että kyllä meillä maanviljelijät pitävät eläimistä todella hyvää huolta

mitä te aiotte tehdä jotta suomen luonnonvarat saadaan järkevästi käyttöön koko maassa jotta koko maa pysyy varmasti kehityskelpoisena ja menee eteenpäin

niissä yksittäisissä tapauksissa jotka ovat tulleet julkisuuteen on ollut kyse siitä että isäntä tai emäntä on täydellisesti väsynyt elikkä siinä pitäisi olla huolestunut maanviljelijästä

keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytetä

mikä on turhaa hallintoa

pikkuisen kauniimpaa keskustelua ja puhumista meidän arvokkaasta työväestöstämme

arvoisa puhemies

siis oli sitten kyse kuntauudistuksesta sosiaali ja terveysuudistuksesta puolustusvoimista tai nyt poliisihallinnon toimista aina kuulostaa olevan ylimääräistä hallintoa

tänään tässä salissa on kyllä aika monta hallituspuolueitten edustajaa joiden minun mielestäni pitäisi mennä vähäksi aikaa koulunpenkille opiskelemaan mitkä ovat kunnallishallinnon tehtävät sillä kuulostaa ja näyttää siltä että kunnissa tehtäisiin vain sosiaali ja terveyspuolen asioita mutta kunnissa tehdään kyllä monta sataa muutakin eri tehtävää

puhun taas pedoista kyllä

viime vuosina on tehty hyvin rankasti joka sektorilla näitä karsintoja eli hallinto on todella katsottu jo moneen kertaan läpi joka paikassa

mutta rktln tutkijan mukaan vain joka viides vahingoista löydetään siis vain viidesosa vahingoista löydetään eli todellisuudessa muun muassa porotalouteen kohdistuneet vahingot ovat paljon paljon suuremmat

se että säästöjä on tehty ja toiminnan kehittämistä on saatu aikaiseksi on erittäin hyvä ja sitä hallintoa on joka suhteessa viety eteenpäin mutta rajansa kaikella

siis keskusta tässä omassa mallissansa esittää että nyt hoidetaan laajoilla harteilla nämä olennaiset asiat sosiaali ja terveyspuolen asiat mihin tarvitaan laajemmat hartiat ja sitten nämä monta sataa muuta kunnalla olevaa lähellä olevaa tehtävää hoidetaan lähellä ihmisiä eli todellisessa kotikunnassa

ministeri sanoitte että tässä on hallintoa ihannoitu

porotalous elinkeinona ei kerta kaikkiaan kestä nykyistä petotilannetta

tosin kyllä näyttää siltä että hallituspuolueet ovat sitä mieltä että nämäkin asiat hoidetaan jatkossa omissa kunnissa mutta todella kaukana sieltä missä ne nykyään hoidetaan eli kaukana satojenkin kilometrien päässä nykyisiltä alueilta

siitä on tässä salissa jo useamman kerran sanottu mutta sanon koska se on niin olennainen ja tärkeä asia että nyt olisi pitänyt lähteä tähän lisätalousarvioon varaamaan määräraha

kyllä nyt kuitenkin jonkun on joka tapauksessa pakko maksaa palkat hoidettava yhteydenpidot kirjapidon tulee olla kunnossa paperityöt täytyy tehdä vaikka netin kautta hoidetaankin asioita mutta ne nettihommatkin kaiken on oltava järjestyksessä ja kunnossa

konkreettisia toimenpiteitä tarvittaisiin eli pikaisesti tarvitaan määrärahaa

ensinnäkin rktlään luotettiin siihen sitten tai ei mutta oli miten oli tarvittaisiin huomattavasti määrärahoja jotta he pääsisivät laajemmin tutkimaan paljonko näitä petoja todellisuudessa on

siis minun mielestäni raja on tullut jo eteen

silloin kun tätä natura verkostoa alettiin tekemään luvattiin maanomistajille ja alueitten ihmisille että tällä ei tule olemaan suuria merkityksiä eikä tule suuria muutoksia ja silloin määriteltiin mikä on kyseisen alueen suojelun merkitys ja tarkoitus